mutta mitä ne toiset tavat ovat

kun pienessä maassa suomessa missä on metsää ja soita uskotaan tämmöisen ipccn määritelmiin ja muihin siitä että turve ei ole uusiutuva luonnonvara vaikka me itse pystymme kun me menemme sinne suolle näkemään että siellä on sitä monta metriä

maanviljelijät ja raskas liikenne kärsivät koska isot tilat vaativat isoja kuljetuksia ja autojen mittoja ja massoja on lisätty

tuossa viitisentoista vuotta sitten kiinnitettiin tuolla fysiikanopettajien keskuudessa huomiota siihen että nämä insinööriopiskelijat jotka innokkaasti rupesivat suunnittelemaan tietokoneilla näitä rakennusten tukirakenteita ja muita eivät osanneet laittaa sinne oikeita parametreja mutta eivät myöskään osanneet arvioida niitä rakenteita mitä saivat laskemalla että kestävätkö ne jonkun lumikuorman vai eivätkö kestä

mistä se on tullut sitten jos ei se ole koskaan kasvanut uusiutunut ja maatunut sinne osittain ei ole kumminkaan kokonaan maatunut kun on vetistä ollut ja vedessä se säilyy siellä

tämä sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät erityislait ovat tulleet oikeaan aikaan yhteiskuntaan jos ajatellaan niitä siitä näkökulmasta että niillä pystytään lisäämään turvallisuudentunnetta sekä lapsiperheissä että vanhusten keskuudessa

ohjelma antoi tulokset ja niitten mukaan on rakennettu kauppojen myymälähalleja laajoja tasakattoisia mitä silloin tällöin aina ropsahtaa sitten kun ei lunta huomata sieltä katolta luoda pois ajoissa

näillä laeilla pystytään luomaan pohjaa mutta tietysti eri asia on miten niitä sitten kunnissa tullaan soveltamaan

arvoisa puhemies

turvattomuuden tunne ei saa olla liikkumista rajoittava tekijä

silloin jopa turun kaupungissa riitti se että soitti että lapsi on sairaana ja tarvitaan kotiapua että vaimo pääsee töihin ja itse pääsin opiskelemaan sitten jos tarvitsi

samalla tavalla nämä eu valtiot ja maailmanvaltiot mielellään säätävät ettemme me saa käyttää kotimaista energiaa että me joudumme ostamaan sieltä kivihiiltä ja tavallaan ne jäämät jäävät tänne ja rahat vain menevät siihen hankintaan

ei kai se ole kohtuullista että jos joku haluaa rakennuttaa itselleen maatilarakennuksen taikka sitten jonkun yrityksen käytössä olevan rakennuksen tai muun niin hänen itse pitäisi tietää mitkä ovat vahvuudet ja mitä pitää tehdä jos hän kerran luulee palkkaavansa rakentamaan yrityksen ja yrittäjän joka osaa

ja nyt kun tiede on kehittynyt niin voidaan kehittää myös biopolttoaineita korvaamaan se viimeinenkin parikymmentä prosenttia mitä me tarvitsemme autojen polttoaineeksi niin että energiasta on myös muuhun käyttöön missä ei nyt suoraan voida niitä halkoja taikka sitä turvetta pistää sinne veturin kattilaan kun ei ole enää järkevää niin raskaita systeemejä kuljettaa ajoneuvoissa mukana vaan se polttoaine taikka sitten polttoaineella tuotettu sähkö mikä on varastoitu sinne auton akkuun on parempi energialähde

kunnossapito on jäänyt rästiin kymmenien siltojen kohdalla

silloin lähdettiin tähän nykytilaan laman seurauksena

nyt ollaan taas lamassa ehkä jopa pahemmassa koska nyt ei voida eu rajoitteiden vuoksi turvata edes kuntien ja kaupunkien hankkeilla oman maan työllisyyttä joten ollaan syvemmässä lamassa ja kriisissä

olisiko yhteiskunnan aika tarkistaa normejaan sikäli että yhteiskunta valvoo että tämmöistä toimintaa eivät saa tehdä sellaiset joilla ei ole siihen pätevyyttä ja että niitä yhteiskunnan puolesta tarkastettaisiin

mutta se on hauskaa tuo pekkarinen poistui tästä ei hän tietysti kestä tämmöisiä totuuksia kuunnella kun pekkarinen luo semmoisen illuusion että jos perussuomalaiset on tukenut jotain esitystä mikä ei ole mennyt läpi ja hän täällä vuosien päästä laskee kulut mitä siitä olisi syntynyt

se olisi kansalaisten näkemys ja kuluttajansuojaoikeuden kannalta ihan tarpeellista että tämä valvonta tehtäisiin vähän niin kuin kollektiivisesti ja rakennettaisiin tietokantoja näiden yritysten seurantaan ja muuhun että saataisiin sitten ongelmatilanteet aika nopeasti esille

tässä keskustelussa jossa käsitellään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta on puhuttu energiaverosta joka kohdistuu suomalaiseen energiaan niin puuhun kuin turpeeseen ja hakkeeseen ja siitä miten veroa alentamalla saadaan kilpailukykyä kotimaiselle energialle lisää

myöskin nuorten asenne sosiaalitukien ja muiden hakemiseen on ihan erilainen ehkä myöskin keski ikäisten asenne on erilainen

mutta kun ei se ole kerran läpi mennyt niin eihän perussuomalaisetkaan laske semmoisista toisten puolueitten esityksistä mitkä ovat kaatuneet että mitä kuluja niistä olisi tullut

jos jossain ilmenee ongelma niin voitaisiin heti tarkastaa missä muualla suomessa on mahdollisesti saman ongelman sisältäviä rakenteita tehty

sotaveteraanisukupolvi ajatteli sillä tavalla että vain viimeisessä hädässä ja sinne melkein kannettiin hakemaan sitä sosiaaliapua kävellen sinne ei juurikaan menty

no ei pitäisi laskea mutta olin sanomassa juuri että meillä on semmoisiakin asioita tässä ihan näkösällä ja pöydällä mistä voidaan laskea kulut mitkä ovat tulleet huonoista päätöksistä jotka ovat toteutuneet täällä eduskunnassa ja maassa

ja kun vanhoista hyvistä käytännöistä on luovuttu muka rahapulassa niin kyllä se rahapula tulee vastaan sitten toisaalla kun on liikaa säästetty

tämä on ihan totta mutta ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota siihen että tässä valtionvelan kasvaessa myöskin kotimaisen energian käytöllä parannetaan kauppatasetta ja vähennetään kauppataseen alijäämän lisääntymistä ja tällä tavoin vähennetään myöskin tuleville sukupolville kohdistuvaa velkataakkaa

nyt tätä keskustelua kuultuani ja kuunneltuani näyttää siltä että tällä nykyhallituksella ei ollut mitään uutta syrjäseutujen kuntalaisille ja pienille hyvin taloutensa hoitaneille kunnille

sitten jos ajatellaan vammaisten asemaa niin toivottavasti tämä kun tässä on tämä henkilökohtaisen palvelusuunnitelman tekeminen tuo uutta näkökulmaa vammaisten ja kehitysvammaisten saamiin palveluihin

kyllä sitä pitäisi osata ajatella itse ja katsoa tehdä tutkimusta ja määritellä ovatko ne päätökset uskontoa vai tiedettä

tällä kertaa sähköenergiastamme tuotetaan noin viidennes ydinvoimalla ja loput ostetaan tai tuotetaan muilla menetelmillä

sen sijaan uusi hallitus jatkoi keskustapuolueen aloittamaa kuntapolitiikkaa tosin tiukentamalla sitä ja tekemällä siitä mielivaltaisempaa ja huonommin kuntia kohtelevaa sen sijaan että olisi annettu kunnille ja kuntalaisille aikalisä tutkia sitä mihin entiset tehdyt päätökset johtavat ja onko se todella kuntalaisten etu ja parantuuko kunnan hallinto niin että säästöjä saavutetaan ja kaikki ilmasto ja luonnonsuojelutavoitteet siinä mukana joista puhuttiin ennen kuntalakien uudistamista

tässä on ollut paljon kinaa siitä kenellä on ensiosto oikeus vähän järeämpään puuhun onko se suomen metsäteollisuudella vai uusiutuvia energialähteitä käyttävällä energiateollisuudella joka koostuu enemmänkin pienemmistä yrityksistä jotka ovat hajaantuneet ympäri suomea tuottamaan lämpöä ja jonkin verran sähköä paikallisiin tarpeisiin

ei tosiaan ole kovin monta sataa vuotta vielä siitä kun sanottiin että maa on pannukakku ja reunalta putoaa

itse törmäsin tuossa sellaiseen kun otettiin yhteyttä että kehitysvammaiselta oli henkilökohtainen avustaja joka olisi vienyt harrastuksiin evätty sen perusteella että hän ei pystynyt suullisesti ilmaisemaan tarvetta kun oli rettin oireyhtymä johon kuuluu tämä että puheilmaisu puuttuu

tietysti kotimaassa valmistettu sähkö ja ydinenergia saadaan turvallisemmaksi kuin naapurimaassa tuotettu sillä että koulutetaan niitä työntekijöitä ja valvotaan niitä hyvin ja pidetään ne omat ydinvoimalat sitten sen valmistumisen jälkeen kunnossa ja myöskin kiinnitetään rakentamisvaiheessa huomiota siihen että sääntöjä noudatetaan

vähän samanlaisiin uskomuksiin verrattavia valitettavasti liikkuu politiikassa ja siinä miten toiset valtiot käyttävät politiikkaa toisia kohtaan

vähän samanlaistahan se oli kun putin sanoi että vihreät miehet vai ruskeita pieniä miehiäkö ne olivat jotka sinne krimille ilmestyivät jostain tyhjästä ovat jostain muualta etteivät ne ole venäläisiä nähneetkään

siinä eivät nyökkäilyt ja muut riittäneet kun kysyttiin ja se oli tosiaan niin että vammaisen olisi pitänyt itse pystyä se tarve osoittamaan

on hyvin merkittävää myöskin se että monipuolisesti voidaan käyttää näitä suomen uusiutuvia metsävaroja hyödyksi teollisuudessa ja myöskin paikallisissa toimijoissa energiatuotantoon ja muuhun sillä kansantalous kasvaa paljon jokaisesta näistä lähteistä ja tietysti nyt elektroniikkateollisuuden laskiessa metsäteollisuuden osuus kansantaloudestamme on noussut jo jopa kolmannekseen mutta kokonaiskansantalous ei kumminkaan vielä ole saavuttanut sitä tasoa lähellekään missä se on ollut

heillä on paljon näyttöä siitä on myöskin epäonnistumisesta näyttöä mutta venäläiset fyysikot ovat osaavia ja kykeneviä niin että varmaan se osaaminen sieltä löytyy ja ehkä se on putinillekin kunniakysymys naapurimaan ydinvoimalarakennuksen valmistuminen sovitussa aikataulussa

toivottavasti tämän kaltaiset tulkinnat nyt joissain syrjäisemmissä ja miksei isommissakin kunnissa poistuvat tämän uuden lain ja sen soveltamisen myötä ja tämän palvelusuunnitelman tekemisen myötä ja ehkä siinä olisi hyvä olla isompi ryhmä ja sitten tosiaan laki velvoittaisi kunnat järjestämään nämä palvelut mitä tähän suunnitelmaan sisältyy

sitten loppukesää kohti ja ennen kuin istunnot alkoivat he rupesivat olemaan vähän kartalla mutta kyllä joskus tuntuu siltä että jotain ulkopuolista suurempaa järkeä pitäisi saada niihin niin että nopeammin oltaisiin kartalla asioista eikä hyväksyttäisi ihan kaikkea ja kaikenlaisia humputuksia ja määritelmiä

näihin ajatuksiin tietysti voidaan lisätä sitten se että kun hallitus on pyrkinyt siirtämään vanhuksia enemmän kotihoitoon omaishoitoon niin myöskin tulisi nyt tämä omaishoitajien asema sitten ajatella uudelleen

siinä mielessä myöskin metsäenergiaa ja muita uusiutuvia energioita pitäisi pyrkiä laaja alaisesti hyödyntämään ja siten että maanomistajat metsänomistajat saavat tuotteilleen kohtuullisen hinnan

tämä on mennyt jopa niin pitkälle että tuommoinen pienempi metsänomistaja hankintahakkuuna hakkaa puut ja toimittaa ne tien varteen

metsäteollisuus kyllä ostaa ne puut kun ne ovat edullisia mutta sitten jos siellä on vajaa rekkakuorma tien varressa niin sitä ei enää tässä yhteiskunnassa juurikaan kannata sieltä hakea pois

arvoisa puhemies